olen henkilökohtaisesti hieman pettynyt siihen että kotoinen maankolkkani varsinais suomi jäi hieman vähälle näissä infrarahoissa

nyt se ei ollutkaan enää yhtään mitään

tämä hallitus starttasi teho hankkeen joka tähtää maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseen erityisesti eura ja aurajoen valuma alueilla

sen sijaan niillä alueilla joilla tähän on yhdistynyt kuntarakenteen uudistus on menty eteenpäin saavutettu sekä taloudellisia tuloksia että palvelutasossa parempia tuloksia

arvoisa puhemies

me voimme vaikuttaa siihen omilla valinnoillamme joka päivä kaupassa mutta iso osa meistä on luottamushenkilöitä eri kunnissa kuntayhtymissä ja julkisissa laitoksissa ja me voimme siellä vaikuttaa isosti siihen että kotimaista ruokaa käytetään enemmän

edelleenkin tämä valmius on liian alhainen mutta selvää parantumista tässä on ollut ja minusta tapani myrskyn yhteydessä selkeästi näki että näistä edellisistä myrskyistä ja niiden tuhojen korjaamisesta oli jo otettu oppia

teillä on nimittäin valtavasti luottamuspääomaa kasvatettavana sen jälkeen kun te olette osoittaneet suoraselkäisyyttänne perustuslakiuudistuksen osalta tai vaikka kreikka paketin käsittelyssä

kiinnostaa kovasti kuulla ministeriltä onko hänellä jo tietoa siitä miten tämä tehohanke on näillä alueilla edennyt millaisia konkreettisia tuloksia on saatu aikaan ja onko tässä pystytty kehittämään uusia keinoja joilla ravinnekuormitusta joka valuu vesistöihin todella pystytään vähentämään ja löytyykö sieltä mahdollisuuksia ja innovaatioita joita voitaisiin laajentaa muihinkin vesistöihin

todella haastan tässä kaikki suomalaiset kunnat ja kuntayhtymät kun niitä jatkossakin on myöskin tähän samaan talkooseen että ne kilpailutukset tehdään sillä tavalla että se lähellä tuotettu ruoka pärjää

tukea myönnetään taimikon varhaishoitoon nuoren metsän hoitoon terveyslannoitukseen juurikäävän torjuntaan suometsän hoitoon metsäteiden tekemiseen rakentamiseen metsäluonnon hoitoon ja ympäristötukisopimuksiin

nyt on jo nähtävissä se että meillä on suuria eroja sähköyhtiöiden välillä suomessa siinä miten näitä investointeja on tehty ja koska ne yhtiöt jotka ovat hoitaneet omaa leiviskäänsä ja siirtyneet maakaapelointiin edes osittain selkeästi hyötyvät tästä niin uskon että se kannustaa ja markkinatalous toimii tässäkin asiassa yhtiöitä maakaapeloinnin lisäämiseen

olemme myöskin päätyneet siihen että pienpuun energiatuki jota on pyritty yhdessä komission kanssa jo pitkään saamaan käyttöön tullaan yhdistämään kemeraan

mutta sitten se on kiinni siitä miten siellä pärjätään miten saadaan omia asioita esille miten löydetään yhteistyökumppaneita

edu s

tämä on budjettilakina esitetty ja tulemme myöskin hakemaan tälle sitten pikaisesti notifiointia euroopan unionin komissiolta

sitten meillä on onneksi se mahdollisuus tavallisilla kotitalouksilla että ne voivat kilpailuttaa sähköään niin että jos joku nostaa liiaksi nämä investointikustannukset sähkön siirtohintoihin ja sähkönhintaan niin varmasti se kärsii

timo

minun kokemukseni mukaan joka ei siis rajoitu pelkästään ministerinä oloon vaan olen vuosia seurannut miten suomalaiset ministerit ja valtioneuvostot riippumatta kokoonpanosta ovat hoitaneet suomen asioita me olemme pärjänneet hyvin sillä että me olemme osanneet löytää liittolaisia eri asioissa ja olemme asiallisesti perustellen hoitaneet asioitamme

arvoisat kansanedustajat vielä lyhyesti venäjän elintarvikkeiden tuontikiellosta

hallitusohjelmaanhan on kirjattu sekä maatilojen että metsätilojen osalta se että me selvitämme miten sukupolvenvaihdoksia voidaan edistää

ensinnäkin minä olen edelleenkin huolestunut siitä miten tämä teidän maakuntamallinne täyttää perustuslain ehdot joista te olette olleet meidän mallimme osalta niin huolissanne

sitä työtä tehdään parhaillaan ja minä toivon että siinä päästään niin hyvään lopputulemaan että seuraavassa hallitusohjelmassa neuvottelussa keitä ikinä siellä onkaan voidaan siltä pohjalta tehdä hyviä päätöksiä

arvoisa puhemies

hyvät kansanedustajat paljon olisi ollut jo tässä vaiheessa sanottavaa mutta kun aika on loppu ja on varmasti teillä paljon kysymyksiä niin pyrin tuomaan näitä jäljelle jääviä tärkeitä asioita debatin myötä esille

jos te teette sen sitä kautta että järjestetään maakunnalliset vaalit niin kaikki yhteys peruskuntaan jonka minä olen ymmärtänyt olevan teille pyhempääkin pyhää häviää vaalien kautta

te ette siis luota enää suomalaiseen kuntaan ettekä välitä siitä että kaikki palvelut keskitetään maakunnan tasolle maakunnassa päätettäväksi ei siellä kotikunnassa

jos me vaadimme laitteistojen asentamista niin eikö kansalaisilla olisi oikeus näitä ostaessaan ja näitä puhdistusmenetelmiä asentaessaan olla tietoisia siitä että ne myöskin toimivat

teidän mallissanne sillä pienellä kunnalla siinä kun mennään maakunnan kokoisiin kokonaisuuksiin jää myöskin minimaalisen kokoiseksi se mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan

te ette vastannut siihen ollenkaan mitähän te sanoitte että jos kaikki haluavat mutta jospa eivät halua jos tampereen kaupunginvaltuusto sanoo että me emme luovuta omaa sosiaali ja terveyspalvelun perustuotantoamme maakunnan päätettäväksi me haluamme päättää niistä itse

te olette aivan saman kysymyksen edessä kuin mikä on hallituksenkin pöydällä tällä hetkellä ja nyt kannattaa rauhassa odottaa millaiseen esitykseen hallitus päätyy

tämä kuntarakennelaki antaa nyt kuntien johtajille ja kuntien valtuustoille joista monet monet ovat keskustajohtoisia mahdollisuuden lähteä rakentamaan sinne paikalle sellaista vahvaa peruskuntaa tai laajempaa tai isompaa kuntaa miksi te haluatte sitä kutsua jolla on päätäntävalta omissa käsissään

ensinnäkin totean että olen ollut viisi tuntia valtiovarainministerinä tällä hetkellä niin että vielä ei köyhyyttä ole suomesta poistettu mutta kiitos edustaja gustafssonille annoitte syksyyn asti aikaa tuoda toimenpiteitä ja totta on että kun lähdetään valmistelemaan ensi vuoden talousarviota se on seuraava etappi missä voidaan tehdä konkreettisia toimia ja työllisyyden parantaminen on se ykkösasia

arvoisa herra puhemies

meidän täytyy tehdä lisää toimia

halusin vaan todeta sen että ei sitä voi liittää tähän keskusteluun koska tämä asia oli esillä jo useissa valiokunnissa kevään aikana

hallituskausi on kolme vuotta ja toki meidän täytyy miettiä voimmeko edistää ja miten voimme edistää paikallista sopimista kun kilpailukykysopimuksen jakso on ohi

arvoisa herra puhemies

siksi siitä on eduskunnassa käsittelyssä muun muassa talousarvioaloite

tästä nyt tuli sellainen kuva että tämä mitä aikaisemmin olette sanonut edustaja sipilä tästä yhteisöveron korvaamisesta tai kohdistamisesta osinkojen verotukseen ei siis pidä paikkaansa vai oletteko te vielä sen takana koska jos se on niin kuin te silloin olette linjanneet niin se on todella raju kiristys listaamattomien yritysten verotukseen ja sitä kautta todella kova isku yrittäjyydelle

taliban rahoittaa sotimistaan huumekaupalla ja vaikka tämä ongelma on ollut tiedossa jo vuosia sille ei ole kuitenkaan pystytty mitään ratkaisua löytämään

infrainvestoinneista on iso paketti liikkeellä jolla pyritään tukemaan asuntorakentamista kaupunkien kehittämistä

olisiko tässä kun mietitään sitä että sota pitää saada loppumaan yksi sellainen asia joka voisi olla helposti kuitenkin ratkaistavissa jos tahtoo ja oikeat keinot löytyvät

nämä työllistämisen kynnyksen alentamislakiesitykset jotka viime viikolla lähtivät hallituksesta erittäin merkittäviä toivottavasti saadaan lisää työpaikkoja syntymään näillä

kun tekin sanoitte täällä että aivan keskeistä on työ ja kilpailukyky niin eikö tämä budjettiesitys jossa on merkittävä yhteisöveron alennus ja sen lisäksi rakenneuudistukset joissa moninaisilla erilaisilla keinoilla lisätään työn tarjontaa ja suomen kilpailukykyä ja sitä kautta mahdollisuuksia menestyä tulevaisuudessa ole juuri samansuuntainen kuin teidän linjanne

eli siis paljon tehdään koko ajan paljon on merkkejä paremmasta ja se vain on niin että jos me haluamme tästä leikkaamisen kierteestä eroon niin meidän täytyy saada talouskasvua aikaan

eli mikä on keskustan talouspoliittinen linja

mutta sen sijaan meidän on tehtävä kaikkemme meidän on tehtävä kaikkemme jotta me saamme taloutta kasvuun jotta me saamme pelivaraa ja pääsemme myös jonain päivänä taas panostamaan

rahastoista olemme suhteellisen samaa mieltä mennään samaan suuntaan ja kotikuntamaakunta malli ei ole talouspoliittinen linja

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

se on niin suuri että vaikkei siihen uskoisikaan niin olisi täysin vastuutonta olla tekemättä tekoja siltäkin varalta että niin suuri määrä asiantuntijoita todistaa ja uskoo että ilmastonmuutos on totta

te lopetitte niiden ajamisen mutta te tiedätte sisimmässänne että tarvittaisiin vähemmän kuntia vahvempia kuntia koska se on se demokraattinen kokonaisuus jossa parhaalla mahdollisella tavalla nämä asiat järjestetään

joudun lähtemään työmatkalle strasbourgiin missä on esillä muun muassa venäjän vientikieltoon liittyviä kompensaatiokysymyksiä jotka on tärkeää päästä hoitamaan

mutta minulla on ilo kunniakin esitellä eduskunnalle vuosien työn tulos eli uusi kalastuslakikokonaisuus jonka valtioneuvosto yksimielisesti antoi eteenpäin viime viikolla

sen tähden on erittäin hyvä että suomessa on löydetty työväline ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi meidän omalta osaltamme

ja olen erittäin iloinen siitä että tämä työväline on puitelaki joka nimenomaan ohjaa ilmastopolitiikkaa energiapolitiikkaa jolla voidaan etsiä yhdessä asiantuntijoiden poliitikkojen toimijoiden kanssa niitä keinoja joilla ilmastonmuutoksen torjuntaa voidaan tehdä kuitenkin siten mikä on meille tärkeää että me voimme samaan aikaan turvata suomalaiset työpaikat kannustaa suomalaisia cleantech yrityksiä tekemään uusia innovaatioita ja luoda harmoniaa ilmastonmuutoksen torjumiselle ja hyvälle elintasolle suomessa

meidän kannattaisi todellakin porukalla katsoa millä tavalla kehittynyt markkinatalous toimii miten se dynamiikka saadaan aikaan ja mistä saadaan talouskasvua

tämä on hieno laki joka uudistaa suomalaisen kalastuslainsäädännön moderniksi ehkä moderneimpia maailmassa

keskeinen ajatus on se miten kalavaroja voidaan hyödyntää ekologisesti taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla

lähtöajatus lähtee siitä että jos me huolehdimme meidän kalakantojemme vahvuudesta elämän elinolosuhteista kyvystä luontaiseen lisääntymiseen ja siitä että kalastetaan kohtuullisella ja kestävällä tavalla meidän vesistöissämme järvissä joissa meressä puroissa on kalaa niin paljon että sitä riittää vapaa ajankalastajille eri muodoissaan mato onkijalle verkkokalastajalle uistelijalle heittouistelijalle perhokalastajalle rysäpyytäjälle ammattikalastajalle matkailuoppaille asiakkaineen

tämä on mahdollista kun tämä laki toteutuu ja kun sitä viedään käytäntöön hyvänä viranomaisten yhteistyönä

sen sijaan perussuomalaiset eivät ole omalla porukallaan löytäneet edes yhtä mallia

arvoisa puhemies

arvoisa keskusta ja edustaja sipilä te olette sanoneet ja sama näkemys vahvistui edustaja rehulan puheenvuorossa että te tulette repimään tämän mallin ja teette siitä vaaliaseen tämä käydään läpi seuraavissa vaaleissa kahden vuoden päästä

laki kokoaa yhteen eri kalaviranomaiset ja myöskin yhteistyöjärjestöt mikä mahdollistaa kalakantojen kokonaisvaltaisen tarkastelun ja hoidon ja sitä kautta kestävän kalastuksen periaatteet ja sen mahdollistamisen

tämä noin kaksi kolmasosaa ei ole minun keksimäni luku se on maahanmuuttoviraston arvio sen perusteella miten ennen on tehty päätöksiä ja miten he arvioivat tulevaisuudessa olevan

oletteko te tosiaan sitä mieltä että tämä malli jossa minun mielestäni asiallisesti ottaen on paljon samaa kuin keskustankin esittämissä malleissa ja jota monet keskustalaisetkin ovat kehuneet oikeansuuntaiseksi on sellainen asia jonka te aiotte repiä kahden vuoden päästä ja kaikki se valmistelu jota tehdään tässä välissä pistetään pois

minä olen erittäin tyytyväinen ja voin kertoa että myöskin ministeriö ja tätä vuosia valmistelleet virkamiehet ja ne järjestöt jotka ovat olleet työssä mukana yhtyvät siihen tyytyväisyyteen että tämä on eduskuntaan saatu

me teemme tällä linjauksella juuri sen

lähestulkoon jokaisella sadoistatuhansista suomalaisista kalastusta harrastavista on oma näkemyksensä siitä millainen olisi hyvä kalastuslaki

se mitä nyt tehdään siis nyt ei kannata niinkään tuijottaa kotimaisia toimia ensisijaisesti vaan sitä mitä eurooppa voi tehdä ratkoa kriisejä ja auttaa ihmisiä lähtöalueella

siksi on vaikea tehdä sellaista lakia joka yksiselitteisesti tyydyttäisi jokaista ja varmasti vieläkin kun eduskunta tätä nyt alkaa käsittelemään muun muassa maa ja metsätalousvaliokunnassa ja ympäristövaliokunnassa riittää paljon asioita joita pohditaan mutta haluan korostaa sitä että jossain vaiheessa tätä seitsemän vuoden valmistelua vain pitää puhaltaa pilliin ja pistää kirkko keskelle kylää

teemme viikoittain eri kunnissa ympäri suomea yhdessä sosialidemokraattien kanssa järkeviä päätöksiä joilla ostamme järjestöiltä ja yrittäjiltä vanhusten kotipalveluita tai vaikkapa lasten iltapäiväkerhotoimintaa

mutta keskusta minusta tuntuu että te olette hieman nyt ymmärtäneet väärin koska jos päätöksenteko palveluiden järjestämisessä viedään maakunnan tasolle niin silloinhan siinä käy niin että se teidän suuresti vieroksumanne keskuskaupunki seutuineen käyttää ylivoimaisesti suurinta päätösvaltaa ja mikä takaa että silloin vielä siellä se pienikin kunta pystyy pitämään puolensa

täytyy olla yhdenvertaiset pääsykriteerit mutta kiinnitetään mahdollisilla muilla kuin kielitaitokriteereillä huomiota siihen että myöskin maahanmuuttajataustaisia saataisiin hakeutumaan poliisikoulutuksen piiriin

siellä ovat nyt joulusta lähtien olleet joulukuusta lähtien eurooppalaiset toimijat mukana frontexin joukot eason asiantuntijat ja sitä laitetaan kovalla kyydillä kuntoon

paljon keskustelua loppuvaiheessa aiheuttanut kalastusmaksu on loppujen lopuksi yksi osa tässä suuressa kokonaisuudessa

tärkeää on huolehtia siitä kun se yhdistettiin paikallispoliisitoimintaan että ne tavoitteet jotka liikennevalvonnassa asetettiin joista eduskunnan hallintovaliokunta on tehnyt kirjauksia toteutuvat

kokoomuksen mallissa me haluamme vahvemmat kunnat joilla on päätösvalta terveyskeskuksistaan omissa käsissä emme päätöksentekoa maakunnan tasolla kaukana huom

arvoisa herra puhemies

tämä tulee tarkoittamaan sitä että kreikkaan jää enemmän ja enemmän ihmisiä mikä tulee tarkoittamaan sitä että euroopan unionin sisäisten siirtojen ohjelman toteuttamiselle joka on jo päätetty jota ei ole pantu toimeen tulee tosi kovia paineita

oikeastaan siellä on lisätty vähän kaikkien näiden päälle jotakin mutta sitten sen lisäksi kaikkiin on sisältynyt aina pysyviä menolisäyksiä

siinä täytyy seurantaa tehdä että näin myöskin tapahtuu mutta tähän mennessä saamieni virallisten raporttien mukaan ne valvontamäärät ovat sillä tasolla mitä on tavoiteltu

mutta tämä laki on itsessään niin arvokas että oli hyvä että tämä on nyt saatu eteenpäin ja on selkeät linjaukset siitä mihin kalastusmaksu perustuu